ministeri totesi että tämä laki turvaa turvaa sanoitte useamman kerran haja asutusalueiden postipalvelut ja piditte tätä jopa parempana kuin tätä nykyistä järjestelmää

heidät pitää pitää mukana lain valmistelussa mielellään ottaa mukaan työryhmään eikä katsoa vaan että jos siellä on työntekijät mukana ei saada mitään kivoja muutoksia aikaan

siitä huolimatta täällä on monissa puheenvuoroissa kerrattu niitä hyviä asioita joita nykyisestä järjestelmästä säilyy tässä laissa säilyy

elikkä toisin sanoen pelkoja on

tämmöistä luottamusta tähän lakiin kuin teillä ministeri ei kyllä siellä kovinkaan monella ollut jos kellään ja jopa valiokunta ensimmäisessä ponnessaan kantaa huolta siitä kuinkas tässä nyt postipalveluiden käykään ja että pitää ryhtyä kiireisiin toimenpiteisiin jos menee mönkään

eli kyllä tässä aika pitkälle nähtäväksi jää toteutuuko tämä teidän optimisminne ja jos sitten käy niin että tämä lex linden tuhoaa suomen postipalvelut niin sitten nämä teidän puheenne jäävät tuonne aikakirjoihin

jos sitten valiokunnassa kykenisimme liikahtamaan tähän suuntaan niin että ministerillä olisi mahdollisuutta ja valmiutta harkita asiaa vielä siitä näkökulmasta

olisin halunnut teiltä vielä kysyä hyvä ministeri sitä miksi ette tuoneet samaan aikaan esitystä rahoituksesta

sitten täytyy lopuksi esittää ihan semmoinen kauhuskenaario että käykö tässä nyt sitten niin että kun kilpailu etenee ja halvin tarjous voittaa niin meidän postiamme jaetaan kohta samalla lailla kuin tuolla jaetaan noita mainoslehtisiä

kysyin asiaa kun meillä oli tästä valiokunnassa ohimennen puhetta se ei ollut mikään virallinen kuuleminen kysyin voiko näin käydä ja minulle todettiin että tällainenkin vaihtoehto saattaa olla tulevaisuudessa mahdollinen

liikkumavaraa on

uskon itse että totuus löytyy tällaisten kauhuskenaarioiden ja hallituksen esitystä ihannoivien ratkaisujen puolivälistä jostain sieltä missä tätä hallituksen esitystä kehuneet kansanedustajat ovat esittäneet että täytyy tehdä korjauksia ja kiristyksiä ja määritelmiä

minä todella toivon että valiokunta katsoo tätä asiaa avarasti ministeri vielä miettii sitten jos me asiantuntijakuulemisten jälkeen saamme sinne yhteisiä hyviä näkökulmia jotka toimivat niin että tästä tulee hyvää lainsäädäntöä eikä niin että tämä ajaa yhdenvertaisuutta ja suomalaista postinsaannin tasa arvoa alas

on todella arvostettavaa että ministeri lehtomäki on täällä vastaamassa ja keskustelemassa asiasta myöhään illalla ja ennen pitkää matkaa

siitä huolimatta täytyy todeta että ministeri suhtautuu verrattain pienellä huolella näihin uhkakuviin joita valiokuntakin täällä omassa mietinnössään näkee puhumattakaan asiantuntijoista joita valiokunta on kuullut

kyllä itse ainakin pidän erittäin ongelmallisena merifysiikan erottamista merikemiasta ja biologiasta joka on vastoin kansainvälistä merentutkimuskäytäntöä

sen sanotaan ihan varmasti ymmärrettävistä syistä heikentävän merentutkimusta

kokemuksia on myös siitä että lausumat ovat jääneet hyviksi aikomuksiksi mietinnön loppuun

kunnissa puhutaan palkattomista vapaista lomauttamisista

olenkin vähän hämmentyneenä kuunnellut tätä keskustelua kun täällä jotkut hallituspuolueiden kansanedustajat ovat todenneet että välikysymys on ollut pelkästään jonkinlainen temppu eu vaaleja ajatellen

mutta jos eivät hallituksen riviedustajat tätä tilannetta kaikki hyväksy niin eipä ole kauan siitä vain noin vuoden päivät kun maan terävin johtokin vähätteli todella voimakkaasti ongelmaa

ministeri jyrki katainen totesi tuolloin ettei finanssikriisi ehkä vaikuta suomen reaalitalouteen ja sehän oli sitä aikaa jolloin me demarit kovasti sillä pelottelimme

nyt finanssikriisi on muuttunut työttömyyskriisiksi ja kriisistä on tullut samalla arvokriisi koska hallitus edelleen vähättelee työttömyyden nousua vaikka kaikki suuren massatyöttömyyden merkit ovat ilmassa

massatyöttömyyden murheet nuorison syrjäytyminen työelämästä pysyvästi ikääntyvien poistuminen työelämästä lopullisesti ja pitkäaikaistyöttömien työkyvyn heikentyminen puhumattakaan vaikkapa velkaongelmista syrjäytymisestä muusta yhteiskunnasta mielenterveys ja muista ongelmista jotka tuhosivat monen ihmisen ja heidän koko perheensä elämän

harmi vaan ettei hallitus itse maksa tätä töppäystään vaan jälleen kerran kutsun maksutalkoisiin saavat aivan tavalliset suomalaiset myös ne pienituloiset jotka eivät ole hallituksen veroelvytyksestä hyötyneet lanttiakaan

arvoisa puhemies

kysymys ei ole pelkästään henkilön omasta hengestä ja terveydestä vaan myös muiden ja erityisesti ehkä voisi sanoa näin että jos ei itsestään välitä niin muiden tiellä liikkujien hengestä ja terveydestä

voi olla että päästään

mielestäni lainsäädännön ei pidä olla signaaleita vaan selkeätä lainsäädäntöä selkeää valvontaa ja sitä kautta toteutettua lainsäätäjän tahtoa

suomella ei ole varaa tällaiseen politiikkaan tällaiseen työttömyyden kasvuun eikä varsinkaan tulevaisuuden suomen tekijöiden nuorten massatyöttömyyteen

jos ei valvontaa ole niin käykö tässä niin että tästä tulee sellainen kuollut laki ainakin osalle porukkaa kuollut laki niin kuin handsfree laista tuli

ihan päivittäin näkee jonkun puhuvan kännykkään tuolla liikenteessä välittämättä siitä että se on kiellettyä

myöskään rahojen siirtely momentilta toiselle ei tässä tilanteessa riitä vaan tarvitaan nopeasti aitoa lisärahoitusta ja tehostettuja toimia työttömyyden hoitoon

kysynkin miksi sdpn puheenjohtaja jutta urpilaisen jo viime syksynä tarjoama yhteistyön käsi ja meidän sittemmin esittämämme perustellut linjaukset tilanteesta ulospääsyyn eivät hallitukselle kelpaa eivät siltikään vaikka maan johtavat talousosaajat puhuvat samaa kieltä opposition kanssa

ovatko hekin väärässä

selvää on ettei hallituksen ylimielinen asenne kanna pitkälle sillä siltä pelottavalta korpivaellukselta jolle hallitus meitä suomalaisia jääräpäisyydessään nyt johtaa on löydettävä kuitenkin lopulta tie porukalla ulos

karhu on rattijuoppoutta vastaan mutta tämä nimenomainen lakialoite tässä muodossaan ei ole käytännössä toimiva

salo toi tässä esiin merkittävän määrän niitä ongelmia joita tähän liittyy jos tien päältä lähdetään viemään tällaista kuitenkin verrattain vähän nauttinutta

järjestelyjen täytyy muuttua ja mikä tärkeintä valvontaa täytyy olla

tällä hetkellä tilanne on se että siellä on monia törkeitäkin rattijuopumuksia joita menee ohitse ja lisäksi siellä on erittäin törkeää liikennekäyttäytymistä

ylipäätään poliisin pitäisi olla enemmän liikenteen seassa puuttumassa liikennekäyttäytymiseen

ilman muuta perustuslakivaliokunnan esiin nostamat asiat huomioitiin mutta siellä huomioitiin myös paljon asiantuntijoiden esiin nostamia epäjohdonmukaisuuksia ja niitä oikaistiin tähän valiokunnan yksimielisenä kantana

yksi asia jäi kuitenkin avoimeksi ja se oli tämä kielikysymys josta asiantuntijakuulemiset menivät varsin ristiin

jos ed

rajala olisi lukenut tämän lyhyen vastalauseen me emme vastusta sitä vaan me vastustamme sitä tosiasiaa että hallituksen edustajat hyväksyivät valiokunnassa englannin kielen suomen ja ruotsin rinnalle ilman että siitä olisi ollut yksimielisiä asiantuntijalausuntoja

esitimme että kun siellä istuu tällä hetkellä ministeriön työryhmä jonka pitäisi saada työnsä valmiiksi vuoden loppuun mennessä laittaisimme tämän ristiriitaisen englannin kielen sinne työryhmään

se tulisi sieltä ulos ja mikäli ratkaisu on se että englannin kieli ei ole millään lailla vaarallinen ja ongelmallinen kuten osa asiantuntijalausunnoista selkeästi sanoi tätä lakia ehdittäisiin mainiosti soveltaa siellä englannin kielen osalta

arvoisa puhemies

tässä on jotain viittauksia ollut myös oman puolueeni jäsenten käyttämiin puheenvuoroihin mutta henkilökohtaisesti täytyy todeta että pidän tätä takuueläkettä periaatteessa kyllä erittäin myönteisenä asiana

siellä pienissä eläkkeissä on erittäin paljon ongelmia ostovoiman kanssa

vähän tulee semmoinen olo että tämä on jonkinlainen vaalintakuueläke mutta todella hyvä asia on että tällainen hanke on etenemässä

me jotka olemme vastalauseessa mukana emme tätä hyväksy vaan meidän mielestämme englannin kielen turvallisuus tai turvattomuus suomen ja ruotsin kielen rinnalla linjaluotsauskielenä pitää selvittää ensin

on aivan liian suuri riski että suomenlahden karikkoiseen matalaan vesistöön tullaan kokeilemaan miten tämä lainsäädäntö toimii

ne eläkeläiset eivät ole hyötyneet sen kummemmin veronalennuksista kuin juurikaan kansaneläkkeen tasokorotuksista ja heillä on siellä myös pärjäämisongelmaa

sen takia kun todellakin siellä työryhmä istuu ja se ehtisi myös tämän asian perusteellisesti selvittää emme voi ymmärtää sitä miksi niin kova kiire on että mennään vastoin merkittävää osaa asiantuntijalausunnoista hyväksymään hallituksen esitys joka saattaa olla aivan kertakaikkinen turvallisuusriski suomenlahdelle luonnolle koko merenkululle

olisikin ollut ihan mielenkiintoista tietää ollaanko heidän tilannettaan vielä ennen vaaleja helpottamassa jollain tavalla

eli kysymys ei ole eri köyhistä vaan kaikkien köyhien eläkeläisten huomioimisesta

keskustelu on päätynyt tähän voi myös merkitä sitä että itämaisia löytö on kirkas oli

tässä vastalauseessa vaadimme että tämä asia on selvitettävä perusteellisesti ja sen mukaan että voidaan varmistaa merenkulun turvallisuus ja se että linjaluotsauksen turvallisuuden taso säilyy vähintään nykyisellä tasolla

erot tai tekniikka pannaan pöydälle kahdeksas

pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytyt tö samoin päätöksen seitsemästoista asic karstoista sijalta

ja sitten new york kunnes joku ehdottaa että

ö numero kaksikymmentäyksi

tämä miten pannaan pöydälle viides päivä viidettä pidettävä täysin hyväksyttävänä ei hyväksy että eduskunnan seuraava täysi syy on huomispäivänä keskiviikkona kahdeskymmeneskahdeksas päivä huhtikuuta kello neljätoista d

teemaistuntoon päin tl

tosiasia että suomessa saa ruorissa olla promillen humalassa tarkoittaa sitä että veneilijöille jotka eivät ole vastuullisia sallitaan aikamoinen pöllyssä liikkuminen tuolla vesillä

kysymys on aika vakava jos mietitään esimerkiksi sitä että me usein tässä talossa puhumme siitä että esimerkiksi itämerellä on ihan selkeä onnettomuuden vaara näillä isoilla aluksilla

vesillä tapahtuvissa onnettomuuksissa on ollut usein mukana alkoholi ja paitsi että tällainen alkoholia nauttinut vaarantaa oman terveytensä ja henkensä voi moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla vaarantaa myös muiden vesilläliikkujien turvallisuutta

vesille on todella tullut talouden paranemisen myötä vaikka nyt taantumaa eletäänkin niin aika komeita pursia tuolla laiturissa on ihan uudenlaisia isompikaliiperisia jos näin voi sanoa vesikulkuneuvoja vesiskoottereita valtavan isoja moottoreita veneiden perässä

lisäksi käyttäjissä on paljon niitä jotka ostavat tällaisen nopean ison veneen ja eivät kuitenkaan käytä sitä kovin usein ehkä satunnaisesti ja veneilytaidot eivät välttämättä ole ihan huippuluokkaa

hemmilä totesi vesillä sää muuttuu nopeasti ja siinä saattaa olla osaava ja selvin päinkin veneilevä ongelmissa saatikka sellainen joka siellä harvemmin liikkuu ja ei välttämättä tunne niin hyvin reitistöä ja ei välttämättä tunne niin hyvin kulkuvälinettään jos sitä harvoin käyttää

tästä hauskana tai hauskana ja hauskana mutta jonkinlaisena sarkastisena ajatusleikkinä voisi todeta että pitääkö meidän sitten haja asutusalueiden ravintoloihinkin sallia tällainen

hyvä asia on ollut että ainakin toinen ministereistä on jo näyttänyt asialle vihreää valoa

oikeastaan pyysin puheenvuoron sen vuoksi että tilanne oli todella se silloin kun ed

toivoisin että muutkin tässä salissa olevat liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenet kävisivät joskus laivan komentosillalla kuuntelemassa sitä päivittäistä työtä tai vaihtoehtoisesti noissa merenkulkuopistoissa

arvoisa herra puhemies

ihan ensimmäisenä kiitokset täällä pitkään olleille ministereille risikko ja ihalainen ja jo jonkin aikaa mukana olleille ministereille virkkunen ja gustafsson

onneksi joitain lisäyksiä voidaan myös tehdä

tiukassa taloustilanteessa on tärkeää painottaa työtä ja oikeudenmukaisuutta sekä pitää huoli siitä että pienituloiset ja heikommassa asemassa olevat pysyvät tiiviisti mukana jotta eriarvoisuutta ja syrjäytymistä voidaan tehokkaasti kitkeä

myönteisenä joskin mahdollisesti haastavana jos ja kun se aika koittaa pidän sitä että hallitusohjelmaa tarkastellaan ajassa eli suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan

näin hallituskauden aikana ja alussa vallinnut taloustilanne ei vaikuta koko kauteen ja siten mahdollisesti vinouta rahankäyttöä jompaankumpaan suuntaan kuten aiempien hallitusten aikana on tapahtunut

ihan kaikkea emme mekään tietenkään läpi saaneet sillä ison joukon yhdessä tekemä ohjelma vaatii kaikilta osapuolilta joustoja

vaalitulos olisi vaatinut heiltä vastuunkantoa suomen tulevaisuudesta tässä haasteellisessa tilanteessa

arvoisa puhemies

on tärkeää että verot maksetaan maksukyvyn mukaan

hallitusohjelmassa verotusta kehitetään progressiiviseen suuntaan

samalla pienituloisten verorasitusta vähennetään

työsuojeluviranomaisten resursseja vahvistetaan

arvoisa puhemies

asumistukea parannetaan